politiikkaohjelmat eivät ole enää erikseen vaan poliitikot ovat myös viihdeohjelmissa mukana he ovat kaapelikanavilla he ovat internetissä ja erittäin vaikeasti valvottava on se missä vaiheessa esimerkiksi lähdetään suosimaan jotain tiettyä poliittista suuntausta

työelämä ja tasa arvovaliokunta on lausunnossaan painottanut että työpaikoilla tulee käsitellä tietoturvatarpeita ja viestinnän pelisääntöjä avoimesti yhteistoimintalainsäädännön tarkoittamalla tavalla

kyllä minä uskon että vaikka hallintoneuvosto aina ei välttämättä edes ottaisi käsittelyyn tätä ennakkoarviointia niin se tulee kuitenkin kiinnittämään median huomiota että ollaan huolissaan jostakin toiminnasta jos jotenkin jokin yleisradion toiminta häiritsisi markkinoita

tämä aloitehan tähtää siihen että se toisi laajan ja korvauksettoman yksityisen omaisuuden pakko oton kuntien ja valtion käyttöön oppilaille

tämä laaja käsittely ja pelisääntöjen laatiminen yhdessä henkilöstön kanssa luovat hyvän pohjan sääntöjen tuntemiselle että henkilökunta tuntee mistä tässä on kysymys kun väärinkäytöksiä selvitetään

päinvastoin kun tuossa puheenjohtaja satonen sanoi niin yleisradiohan on aika paljon vartijana koska täytyy niin paljon tehdä sellaista ohjelmaa mitä kaupalliset kanavat eivät tee

tässä nimenomaan jungner vastasi että ei voi enää lähteä sekuntikello kädessä mittaamaan niin kuin ennen vanhaan ohjelmaneuvostot mittasivat miten poliittinen puolueettomuus toteutuu

liikennevaliokunta yhtyi siihen että yhteisötilaajan suorittama tunnistamistietojen käsittely voi olla sallittua ainoastaan siinä laajuudessa että yhteisötilaaja pystyy riittävällä tavalla yksilöimään poliisille osoitettavan rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön

eli meidän täytyy luottaa siihen että mediassa osataan toimia

ja sitten puhutaan tästä kohtuullisuusvaatimuksesta ja yhteisestä korvausstandardista okei nämä ovat kuitenkin yksityisoikeudellisia asioita ja jokainen joka lähtee levytyssopimusta tekemään tietää että sitä ei tule jos ei anna jossain määrin periksi

tämä yhteisötilaajan asema on herättänyt kritiikkiä ja tietysti aiheestakin että miten tämä näin laaja on mutta niin kuin kuulimme ministeriltä nämä yhteisötilaajathan ovat olleet jossain aikaisemmissa laissa jo mukana

muun muassa britanniassa murdochin imperiumihan on yrittänyt bbcltä riisua näitä toimintoja juuri sen takia että bbcn toiminta saataisiin pienenemään

valiokunta totesi mietinnössään että yrityssalaisuuksiin kohdistuvat rikokset ja luvaton käyttö ovat niin sanottuja asianomistajarikoksia joten säännökset eivät voi edellyttää asian esitutkintaan saattamista

no sitten puhutaan artistien rinnakkaislisensoinnista ja kielto oikeudesta lisämahdollisuuksista että artistit voivat suoraan neuvotella mutta kyllä minä olen sitä mieltä että edelleen me tarvitsemme tekijänoikeusjärjestöjä jotka voivat kollektiivisesti turvata artistin edut

sisäasiainministeriö on taas sanonut että nyt säänneltäväksi ehdotetut yhteisötilaajan erilaiset oman toimintansa suojaamiseen liittyvät valvontaoikeudet sekä toisaalta poliisin toimintavaltuudet ja niiden taustalla oleva kriminalisointi on syytä pitää käsitteellisesti erossa toisistaan kuten tässä esityksessä on juuri pyritty tekemään

elikkä ei poliisin tehtäviä tässä näin siirretä yrityksille

tämähän on eräänlaista taiteen tekemistä ja voidaan ajatella että se on jonkinlaista prääkin mutta jos siellä aletaan äänilevyn pitkiä kuoro tai viulusaundeja ja sävellyksiä käyttämään niin kyllä tässä minun mielestäni säveltäjän täytyy kyllä saada oma korvauksensa eikä näin voida toimia

eli tässä on paljon paljon hyvin kyseenalaisia ehdotuksia

vielä sen verran näistä nykylainsäädännön puitteista että nyt jo voidaan laillisesti tosiaan seurata suurelta osin käyttäjien toimia tietoverkoissa

olen samaa mieltä kuin tässä modig joka äsken sanoi että koetetaan mieluummin lisensoimalla ja positiivisilla asioilla viedä nettiteknologiaa läpi nuorille mutta ei niin että loukataan syvästi tekijöiden oikeuksia koska kuka sitä musiikkia ja elokuvaa tekee jos eivät he saa korvauksia

yrityssalaisuuksien oikeudettoman paljastamisen selvittämisessä on käytettävissä tietohallinnolliset keinot kuten käyttäjätietolokien tarkistaminen ja monet muut keinot

sen verran sanoisin vaan että tulevaisuudessa ja jo nyt yliopistoissa suoritetaan myös arvokasta tutkimusta yksityiselle talouselämälle ja sekin nimenomaan sellainen tutkimus joka on arvokasta voi joutua yritysvakoilun kohteeksi

mutta oikeastaan kun täällä puhutaan hyvin kauniisti tulevaisuudesta erityisesti hallituspuolueiden edustajat puhuvat kysyisin miksi te ette ole jo tehneet sellaista politiikkaa joka veisi tuohon suuntaan

arvoisa ministeri kysyisin että minkälaisen merkityksen te näette maaseudulla ja sen kädentaitajilla koska tässä selonteossahan mikä on valtioneuvostolta tullut ei maaseutua mainita kuin virtuaalitekniikan puolella

täällä lausumaehdotuksena on se että tätä lakia seurataan ja olenkin sitä mieltä että jos ongelmia ilmenee niin ei mikään laki voi olla maailmanloppuun saakka säädetty

sitten myös haluaisin sen kysyä että mikä on tulevaisuuden teknologia ja ihan meiltä kaikilta haastaa sitä pitääkö ilmastopolitiikassa luoda maailmanlaajuisia sopimuksia mieluummin koska meidän täytyy kilpailukyvystä pitää huolta

meidän täytyy päivittää tätä lakia ja seurata tarkistaa ja muuttaa sitä jos tässä koetaan varsinkin työntekijöiden osalta huonoja ja epäoikeudenmukaisia seuraamuksia

uskoisin että näin on että suomen täytyy olla myös näissä ilmastoasioissa realisti

mutta suomen yrittäjien tutkimuksen mukaan pienyritysten mahdollisuudet osallistua hankintoihin ovat heikentyneet julkisella puolella ja vaikka ehkä byrokratia lisääntyisikin niin kyllä tilaajien pitäisi myös osata pilkkoa tarjouskilpailut niin että pienemmätkin yrittäjät pärjäävät

nimenomaan kysyisin sitä miten me saisimme tarjouspyynnöistä ja kilpailutuksesta sellaiset että oman alueen pienyrittäjät pärjäävät ja hyödyttävät paikkakuntiaan veroeuroilla

palvelusetelin käyttö on varmasti periaatteessa hyvä asia isoilla paikkakunnilla esimerkiksi meillä tampereella se varmasti toimii ja se voi edistää markkinoita ainakin sillä tavalla

kun mekaanisten levyjen cdiden myynti ja sen myötä mekanisoimiskorvaukset ja rojaltit ovat romahtaneet on entistä tärkeämpää että taiteilijat saavat tästä murroksesta huolimatta tekijänoikeuskorvauksia siitä että musiikkia kuunnellaan ja katsotaan verkoissa

kilpailun lisäämisestä voi sanoa sen että kilpailu on toiminut monilla paikkakunnilla hyvin siksi ihmettelen hieman tätä vaikka noihin ponsiin halusin uskoa ja olin niitä hyväksymässä

mutta edelleen esitän sen kysymyksen miten luotettavuus riippumattomuus toteutetaan kuinka valvojia on riittävästi

kuitenkin taiteilijat kulttuuriyritykset oppikirjojen tekijät kustantajat elävät tekijänoikeuden varassa ja se antaa heille omistusoikeuden tuottamaansa sisältöön ja siitä maksun

valitettavasti on vain näin että kun korjaamoille annetaan oikeus katsastaa niin siinä on mahdollisuus siihen että siellä ylikorjataan autoja vaikkakin on eri henkilö korjaamassa ja katsastamassa

laajakaistasopimuksia tehdään sekä määräaikaisina että toistaiseksi voimassa olevina

tämä on tullut erittäin kriittiseksi asiaksi tuolla haja asutusalueilla missä tiedonsiirtonopeus on saattanut vaihdella hyvinkin paljon ja ihmiset ovat ärsyyntyneet

se mikä tässä on hyvää on se että ponnessa kuitenkin todetaan että me seuraamme tätä tilannetta ja jos väärinkäytöksiä tapahtuu lakiin on mahdollisuus myös puuttua

näkemys nykylaista ja aloitteen sisällöstä tuntuu perustuvan aloitteessa annettuun virheelliseen tietoon esimerkiksi aloitteen johdanto osassa esitetään virheellisesti että tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioiminen omaan käyttöön olisi rangaistavaa

näinhän ei ole

tässähän on tapahtunut myös tällaista tahatonta jakelemista mihin ilmeisesti tässä on viitattu aikaisemmin siinä että joku lapsi esimerkiksi on joutunut tästä syytteeseen

me saimme kritiikkiä teleoperaattoreilta että lähdetään tällä tavalla heitä kurmuuttamaan ja tiukentamaan ja asettamaan sanktioita mutta kuluttajan voi olla vaikea arvioida millaisen palvelun toimittamisesta hän maksaa ja milloin palvelun toimittamisessa on virhe

tällä vaalikaudella on käyty hyvää keskustelua eri tahojen välillä tekijänoikeuksista ja hyvä että aloitekin on omalta osaltaan sitä tuonut

näistä syistä esityksessä ehdotetaan että viestintäpalvelusopimuksessa olisi mainittava myös laajakaistayhteyden tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli

okm on perustanut koko vaalikauden toimineen tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jossa on muun muassa effi mukana joka edustaa siis tätä verkkoetujen ajajia

siis me emme pyydä sitä että se nopeus täytyy täysin tarkasti määritellä vaan kertomaan mikä kapasiteettiväli laajakaistassa on

on väitetty että nykyinen tekijänoikeuslaki ei nimestään huolimatta keskity tekijöiden oikeuksien turvaamiseen vaan toimii jarruna teknologian kehitykselle ja innovaatioille

laajakaistapalveluthan ovat hyvin monimutkaisia tuotteita ja nopeuteen vaikuttavat monet seikat

aika paljon näkee esimerkiksi junissa että tällä hetkellä läppärin kanssa siellä ihmiset tekevät työtä ja välillä pätkii tietysti sitten kun junassa ollaan

ehdotettu säännös siis ei edellytä teleyrityksiltä tarkan nopeuden määrittelyä vaan ainoastaan tätä vaihteluväliä

kyllä ymmärrän tietysti sen kritiikin

arvoisa puhemies

kansalaisaloitteen hengenheimolaiset haluavat sallia hyötymisen työkirjojen kopioinnilla ja aloite näyttää sisältävän tällaisen yleisen dekriminalisoinnin tekijänoikeuksien rikkomisen osalta opetus ja tutkimuskäytössä

teleyrityksen tulisi jatkossa ilmoittaa siis viestintäverkossa tai viestintäpalvelussa ilmenevästä viasta tai häiriöstä kun se on epäiltävästi merkittävä viestintäviraston lisäksi myös palvelunkäyttäjälle

sen verran täytyy vielä sanoa että jos aloite ajaisi kohtuullisuutta niin miksi se on ottanut esimerkiksi tvkaistan joka on siis oikeasti syyllistynyt tekijänoikeusrikoksiin ja törkeään petokseen ainakin näistä se on syytteessä

valiokunta on sitä mieltä että viestintäverkon tai viestintäpalvelun vikaa tai häiriötä koskevalla tiedolla saattaa olla monien käyttäjien arjen kannalta tai toimeentulon kannaltakin erittäin suuri merkitys

vieressä on ainutlaatuinen näsijärven vesistö jolla on suuri virkistysarvo ja totta kai se tulevaisuudessa tulee olemaan ilmeisesti myös vedenottoalue

joka tapauksessa hallitus sitoutui nyt hoitamaan tämän tampereen rantaväylän osuutensa tuossa selonteossa ja se on hyvä asia

minullekin on pirkanmaalla tullut valituksia kun välillä netti on ollut kiinni tuolla mäntän seudullakin viikkokausia ja on ollut tällaisia häiriöitä ei koko ajan mutta pätkittäin

jos joku harjoittaa tuonkaltaista toimintaa joka on aidosti yksityistä kopiointia sen pitäisi olla nykyisenkin lain mukaan luvallista

minusta on tärkeätä että tämä maakunnallinen näkemys näkyy myös tuossa liikenneselonteossa joka on erittäin pitkälle eteenpäin katsova

mutta jos sinä tosiaan tallennat itse sisältöä ja sitten toisten omistamaa sisältöä myyt maksullisesti tuolla streamingin kautta niin se ei ole yksityistä kopiontia ja se on silloin oikeastaan tekijänoikeusrike

hyvät ystävät kaiken kaikkiaan on hyvä että opetusministeriö harkitsee aloitteesta johtuvia uusia päivitettyjä lakeja teknologian kehittyessä kuitenkin niin että tekijänoikeuksista pidetään huolta

uskon että me kaikki olemme kuitenkin myös taiteilijoiden ystäviä tässä asiassa vaikka vähän erilaisia näkemyksiä on näistä miten lakeja sovelletaan

ei tämä on erittäin sytytä tästä on esitetty kriittisiä näkemyksiä nimenomaan teleyritysten taholta ja ne ovat sanoneet että nykyiset korvaussäännökset olisivat riittäneet

mutta minä näen kyllä niin kuin valiokuntakin että tämä on tärkeää jotta me voimme taata riittävän kehityksen varsinkin haja asutusalueille ja koko suomeen

yleensä keskustelu on nyt päätynyt ja ryhdytään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaiset laki rinnasta ensimmäinen käsittely mutta nyt on

mutta tukimaksatuksien viivästyminen on todellakin aiheuttanut jatkuvan kassavajeen maatiloilla ja toisaalta täytyisi ymmärtää meidän kuluttajienkin että maataloustukihan on meidän kuluttajien tuki

totta kai tuo rantaväylä on tärkeä omalta osaltaan